siinä on sitten vielä semmoinen nyt esimerkiksi oli itä suomessa ja myös keski suomessa paljon sähkökatkoja kun oli lumiset metsät ja puut kaatuivat sähkölinjojen päälle että huoltovarmuus paranee huomattavasti

no mitä sen seurauksena tapahtuu

ja sitten toinen juttu kun tämä ongelma on tämmöinen

kärkihankkeita olivat lähinnä koppiaisten paimentaminen sammakoitten kutupaikat ja poppaukkojen kattilat

pitää pystyä pureutumaan keskeisiin asioihin

arvoisa rouva puhemies

on täysin kestämätöntä että ulkomaiset sijoittajat ja tuulivoimayhtiöt menestyvät edellisten hallitusten päätöksillä matalapalkkaisten ja raskasta työtä tekevien kustannuksella

minä en usko että jos tänne tulee ympärileikattu raiskattu pahoinpidelty nainen niin se enää jatkuu täällä

jos nämä asiat siellä ministeriössä otetaan huomioon niin työllisyyttä tulee maaseudulle ja tulee semmoinen yrityksen ilmapiiri että tässähän kannattaa jotakin tehdäkin

yhteiskuntamme kyky vastata kymmenientuhansien maahanmuuttajien ryntäykseen ei ole pelkästään joutunut koetukselle vaan se on ylitetty roimasti

mutta uskon että ne jotka ovat siellä lähtömaassa tehneet tätä toimintaa todennäköisesti jatkavat täällä päätemaassa sitä samaa toimintaa johonka ovat oppineet

tämän maan rakentavat ihmiset eivät tuulitukiaisten perässä maahamme tulevat sijoittajat

jo nyt tänä aikana ennen kuin tämä selvitetään mitä on nyt tapahtunut menee vuosia ja mitä on nyt tulossa

me olemme tasa arvoisia olemme sitten minkä värisiä kokoisia tahansa tai riippumatta siitä minkälaista seksielämää itse kukin harjoittaa se ei minua edes kiinnosta paljon

elikkä tämmöisiin asioihin meidän pitää pystyä puuttumaan ja se ei ole vihapuhetta vaan ongelmiin puuttumista

minä en tunne sellaisia kansalaisia joita ihmetyttäisi se mikseivät nämä turvapaikkaturistit voi ryhtyä suomessa heti töihin

me perussuomalaiset olemme todella naisten ja heikko osaisten puolella

arvoisa puhemies

nyt nimittäin tehdään niin

sen sijaan tunnen paljon kansalaisia joiden mielestä meidän tulee sulkea rajat heti ja karkottaa jo tänne livahtamaan päässeet nopeasti

tasa arvoisen avioliittolain tai parisuhdelain vahvistaminen on monissa maissa aiheuttanut jo ahdinkoa niille jotka ajattelevat toisin

sitten vielä tuohon josta turunen jo mainitsi että miksi me maksamme euroopan ulkopuolelta tulevalle hakkeelle ynnä muulle tuotantotukea

summa on niin valtava että sillä voisi korjata kaikki suomen tiet perua pienituloisiin ja eläkeläisiin kohdistuvia leikkauksia ja perua valtion omaisuuden myyntejä

hallituksen esityksessä eduskunnalle ensi vuoden talousarvioesityksen täydentämisestä löytyy kohta eu ja kansainväliset järjestöt

millaista työtä nämä kielitaidottomat usein kouluttamattomat siirtolaiset kuten vuohipaimenet voisivat täällä tehdä

tiedän firman savossa joka leuhkii sillä asialla että he pärjäävät sillä tuella jonka suomen valtio maksaa elikkä veronmaksajat täällä me tuolla duunarit yrittäjät ja muut

se voi johtaa tilanteisiin joissa siviilivihkimistä suorittavat virkamiehet ja papit jotka eivät vakaumuksensa vuoksi suostu vihkimään homopareja joutuvatkin eroamaan virastaan

koska valtion budjetti on jo vuosia ollut ja tulee vielä vuosia olemaan alijäämäinen rahoitetaan tuulivoiman tukeminen käytännössä kokonaan velalla ja tähän hallitus on tekemässä muutoksia

arvoisa rouva puhemies

näin lainsäädännöllisin keinoin vakaumuksensa tosissaan ottavat kirkonmiehet ja virkamiehet pakotetaan hyväksymään homoseksuaaliset elämänihanteet

esitys josta nyt keskustelemme aiheuttaisi sen ettei näistä suomen eulle maksamista alati kasvavista rahavirroista enää edes voitaisi keskustella täällä eduskunnan suuressa salissa

minun mielestäni tuo ei ole bisnestä ja valtiovallan pitää pystyä puuttumaan tähän niin että rahaa siirretään esimerkiksi sahoille jotka eivät saa ollenkaan minkäänlaista tukea sivutuotteille hakkeelle ja purulle

sitten pääministeri puhui kärkihankkeista ja uusien hankkeitten tukemisesta

meillähän on niin höveli ja avokätinen järjestelmä että kun kerran kaikki suomalaisen veronmaksajan selkänahasta näille maksetaan miksi he vastaanottaisivat työtä

sanoin

minä olen monta kertaa puhunut täällä chp voimaloista kuinka esimerkiksi sahoille höyläämöille ja puusepän tuotteita tekeville firmoille joilla tulee sivutuotteita voidaan yhdistää chp voimala joka tuottaa sekä lämpöä että sähköä

arvoisa puhemies

elikkä jos tämä siirretään sieltä meidän sahoille niin se euro rupeaa pyörimään meidän keskellä siellä tulee työllisyyttä ja elinkeinoa

meillä oli viitasaarella semmoiset pilkin suomen mestaruuskilpailut

nyt me menimme hallitukseen ja teemme siellä sen mitä pystymme

jos työtä kuitenkin löytyisi ja vieläpä työhalukkuutta on syytä kysyä hyödyttäisikö se yhteistä kassaamme eli olisiko se oikeasti tuottavaa työtä

avioliittolain muutos on sama kuin yhteiskunnan pakko ohjelmointi

siellä oli sitten jyväskylästä ja siitä lähialueelta kauppiaita niin he sanoivat että kotimainen kala menee kaupaksi sitä ei saa niin paljon sinne hyllyyn että se etuovesta tulee sisälle ja takaovesta ulos niin kuin kuvaannollisesti

se on näin

tämä on hajautettua energiantuotantoa ja työllistää siitä tulee vakituisia työpaikkoja eikä työllistämistyöpaikkoja ne ovat semmoisia jotka eivät tuota

samaan aikaan kun me täällä keskustelemme yhteisestä kriisinratkaisurahastosta rahasto osuuksien yhdistämisestä ja sen sellaisesta tuolla oikeassa elämässä yhä kasvava joukko suomalaisia on vähintään huolissaan toimeentulostaan

kun maahanmuuttaja työskentelee maahanmuuttajien parissa vaikka jonkin sortin koordinaattorina sillä ei yhteinen kassamme muuta kuin ohenee

logistiikkakustannukset minä jonkin verran tiedän niistä kasvavat kun niitä pikkueriä kerätään maaseudulta

kyllä

tässä ei nyt ole kysymys vain yhden vähemmistöryhmän ihmisoikeuden puolustamisesta vaan siitä että hyvin suurelta osalta kansaa riistetään ihmisoikeudet

meillä oli töissä kaveri joka perusti oman yrityksen semmoisen että kalastaa ja savustaa siellä ja edelleen myy niitä ja investoi siihen aika paljon

elikkä meidän pitäisi saada semmoisia isoja yhteismyyntejä että ei tarvitse niitä pikkueriä tuolta metsäautoteitten varrelta kerätä

mutta chp laitos on esimerkki sellaisesta bioenergiahankkeesta joita ollaan nyt tekemässä

meillä on kaksi ryhmää joiden sopeutuminen suomeen on ollut erityisen heikkoa

eilen yle uutisoi että venäjän pakotteet ja eun ohjelmakauden muutoksissa leikkautuvat tuet ja maksatusjärjestelmän muutos ovat ajamassa maitotilat ensi vuonna käytännössä talkootöihin

kyllä

yksi ryhmä riistää oikeudet muilta

somalit ja irakilaiset

se on yksi syy siihen

vuosikymmenien kallis kotouttaminen ei ole tuottanut tulosta joten on vaikea uskoa että nyt tänne tulevat kymmenettuhannet henkilöt sopeutuisivat sen paremmin

nyt meillä jotka kannatamme perinteisiä elämänarvoja on oikeus suunnata esimerkiksi lastemme seksikasvatus näkemystemme mukaisesti

aika loppuu

maatilojen ahdinko säteilee laajalle alueelle esimerkiksi kuntien verotuloihin koska siellä on suuri liikevaihto nykyään ne eivät ole pikkutiloja enää

sitten minä vielä pikkusen siitä perussuomalaisia aina mollataan että mistä tässä maassa ei leikata niin kehitysyhteistyöstä

se on erittäin kannattava sijoitus siis kansallisesti ja hajautetusti

miksi maahanmuuttobisneksessä mukana olevat tahot etunenässä spr jatkuvasti etsisivät vapaaehtoisia passaamaan näitä nuoria miehiä jotka kuulemma kovasti kärsivät toimettomuudesta

ja sitten vielä tässä on semmoinen ongelma että tuontihake saa tämän sähköntuotantotuen ja se tuodaan kaikki venäjältä suurin piirtein eun ulkopuolinen maa

keski suomen mtkn toimitusjohtaja anja kettunen murehti ylelle että tiukimmalle joutuvat tulevaisuuteen uskoneet eli investoineet tilat

minä en ole sitä vastaan yhtään jos poppaukkoja lihotetaan niin lihotetaan niitä mutta jokainen laittakoon niin paljon kuin itse haluaa

miksi heiltä ei edellytetä että siivoaisivat petaisivat tiskaisivat pyyhkisivät vastaanottokeskuksensa itse

tilakohtaiset erot ovat suuria ja tilan ahdingon suuruuteen vaikuttaa investointien määrä

mutta vapaaehtoisuuteen tämä maksu

nämä asiat kun me korjaamme pikkuhiljaa rupeavat asiat paranemaan maaseudulla ja hallitus on nimenomaan sitoutunut tähän ja laittaa kuntoon asiat jotka edelliset hallitukset jättivät rempalleen

he voisivat tehdä myös yksinkertaisia pihatöitä eli haravoida ja vähän ajan päästä varmasti sinne lappiin tulee luntakin

todellisuudessa se kuitenkin johtaa siihen että vähemmistöryhmä saa vallan päättää miten lastemme ja koko suomen kansan seksikasvatus suuntautuu